tässä unohtuu se että ympäristöministeriön ja erityisesti muitten ministeriöitten ohjaus tehostuu tämän uuden lakiesityksen kanssa kun ne velvoitetaan olemaan mukana aiemmassa tämän prosessin vaiheessa

jos kuuntelin oikein hän jotenkin määritteli niin että tämän lakiesityksen pääasiallinen tarkoitus on lisätä yksityisiä palveluja

käytännössä puhutaan siis biotaloudesta joka on hallituksellakin ollut ainakin juhlapuheissa tulevaisuuden tuoja ja suomen talouskasvun vahvistaja

hallintovaliokunta on myös havainnut että lausuntokierroksella kunnissa ollut hallituksen esityksen luonnos poikkeaa käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä

keinoja tilanteen korjaamiseksi pitää tietysti löytää ja joutuu sanomaan että näiden keinojen etsimisessä suomi on ollut aivan liian ponneton

riistavahinkolaki on valiokunnan käsittelyssä saanut kuten sanottu erinomaiset lisäykset muun muassa poronhoitoalueelle

mutta kyllä minun täytyy ainakin sanoa sillä tavalla että minulle tämä lakiesitys näyttäytyy ennen kaikkea pyrkimyksenä turvata kansalaisille ihmisille tarvittavia sosiaali ja terveydenhuollon palveluita

en itse ensinnäkään näe suomen hallituksen linjaa eurokriisin hoidossa kovinkaan järkevänä

luonnonvarakeskusteluun työpaikkojen tarve liittyy suoraan nimittäin ne ovat kaikista helpoiten ja monia nousevia yhteiskuntaperiaatteita parhaiten noudattaen luotavissa etenkin luonnonvara ja biotalouteen

se on ollut siis pelkkää suomen vastuitten rajaamislinjaa mutta en kyllä näe myöskään hallituksen ponnisteluja talouden kasvun aikaansaamiseksi kovin tarmokkaina

ensinnäkin ed

korvaus muun muassa ehdotetaan maksettavaksi poronomistajalle puolitoistakertaisena ja mukaan otetaan uusi vasahävikkikorvaus joka vielä sitten erikseen kohdentuu tiettyyn kriittiseen ajankohtaan

lakiesityksen tavoitteet ovat monella tavalla kannatettavat kuten siellä lakiesityksessä ja esityksen perusteluissa lukee

näillä aloilla meillä on huippuosaamista ja satsaaminen näihin aloihin on järkevää koska kaikilla aloilla jatkuvasti koveneva kansainvälinen kilpailu ei vie näitä työpaikkoja täältä pois vaan ne olisivat varmasti ainakin lainausmerkeissä pysyviä työpaikkoja kuten ministerikin äsken debatissa totesi

erittäin kannatettava on myös mahdollisuus maksaa erityistä korotettua korvausta paliskunnille eli sellaisille paliskunnille joille pedot ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen suuria vahinkoja

toki hallituksen budjettiesityksessä on myös varsinaisia kasvuedisteitä ehkä tärkein on tutkimus ja tuotekehitysvähennys yritysten verotukseen ja onhan siellä jonkin verran myös tie ja rautatieinvestointeja pietarin suuntaan

metsälöiden pienestä koosta aiheutuu merkittäviä haittoja niin yksityismetsätalouden kannattavuudelle kuin teollisuuden puuhuollollekin talousnäkökulmasta ajatellen

se antaa asiakkaalle lisämahdollisuuksia saada haluttu palvelu mutta eihän tällä tietenkään ratkaista eikä tällä lakiesityksellä pyritäkään ratkaisemaan kaikkia muun muassa terveydenhuollossa olevia ongelmia mutta hyvin hoidettuna hyvin valmisteltuna tämä osittain näitä ongelmia poistanee

olen muutamissa keskusteluissa ymmärtänyt sillä tavalla että korvauskäytäntöön liittyen voitaisiin ottaa korvauksen perustaksi myös paliskuntien poroluettelot mutta se ei liene kuitenkaan sitten käytännössä realistista

mutta kun meitä verrataan esimerkiksi lähinaapuri ruotsiin niin mittaluokaltaan eri arvioitten mukaan heidän kasvupakettinsa on jopa kymmenkertainen suomen toimenpiteisiin verrattuna

oli mukava huomata että oulun vaalipiiristä on ennenkin tullut ryhdikkäitä edustajia mutta kiitoksia erityisesti siitä huomiosta että nykyiset osaavat oliko se sana käyttäytyä sivistyneemmin kuin aiemmat

puhutussa valtion aluehallinnon uudistuksessa kyse epäilemättä oli ja on ollut suomen historian mittavimmasta aluehallintouudistuksesta

ruotsissa todella panostetaan pohjoisen kaivoshankkeisiin tutkimus ja tuotekehitykseen ja mittaviin tie ja rautatiehankkeisiin ja ilmeisesti vahvasti myös velkarahalla ja tuo kaikki näkyy todellakin sitten myös kasvuennusteissa

itse nimittäin olisin ollut ympäristövaliokunnassa valmis hylkäämään tämän lakiesityksen

hänninen otti omassa puheenvuorossaan esille myös metsästyskoirat niitten korvaamisen petovahinkojen seurauksena

siis hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää tätä lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

ministeri risikko antoi debatissa monipuolisesti vastauksia tämän lakiesityksen herättämiin moniin kysymyksiin mutta on todettava että kyllä minullekin tästä esityksestä nousee esille erinäisiä kysymyksiä ehkä ongelmiakin joita on syytä avoimesti pohtia ilman poliittistakin intohimoa ja hyvä paikka näitä esille tuoda on varmasti nimenomaan tässä lähetekeskustelussa

ruuantuotanto voi luoda tuhansia uusia työpaikkoja ja me voimme tavoitella erittäin merkittävää vientiosuuden kasvua huolimatta juuri nyt lähialuevientiä hankaloittavasta kriisi ja pakotetilanteesta

me olemme edelleen melko kaukana aidon eurooppalaisen aluehallinnon mitat täyttävästä alue ja maakuntahallinnosta hallinnosta jolla olisi nykyistä enemmän tehtäviä toimivaltaa rahoitusta ja joka ohjautuisi demokraattisesti alueen oman tahdon mukaan ja mukaisesti

tämän lakiesityksen osalta ympäristövaliokunta on tehnyt mietinnössään tärkeitä lausumaehdotuksia muun muassa tuohon maakuntakaavojen vahvistusmenettelyyn liittyen

suomessa tarvitaan rohkeita toimenpiteitä jotka todella luovat vankan kasvun perustan yrittäjyydelle ja työllisyydelle ja muistaen sen että tämä maa kehittyy vain koko voimallaan

jos kuuntelin oikein niin korvauksessa tulisi ed

eli valiokunta puoltaa ykköslakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna ja kakkoslakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana mietinnöstä ilmenevin kannanotoin

hännisen mukaan huomioida myös koiran jalostusarvo ja jalostustoiminta ja se on aivan oikea näkemys

tämän esityksen voisiko sanoa heikkoudet ovat ennen kaikkea siinä että omasta näkökulmastani ajatellen tällä siirretään huomattavassa määrin kaavoitusvaltaa ympäristöministeriölle ja sen virkamiehille

tähän mietintöön sisältyy sitten edustaja blomqvistin vastalause

on erittäin tärkeää että vahinkojen korvausrahoitus on kaiken kaikkiaan kunnossa jotta maksatukset voitaisiin hoitaa jouhevasti ettei näitä maksatuskatkoksia sitten tulisi

olemme siis vielä melkoisen matkan päässä vahvasta alueiden hallinnosta joka todella huomioi alueitten oman kehittämistahdon

toisin kuin monet hallituspuolueitten edustajat ovat täällä sanoneet on todettava että nyt meillä olisi todellinen sauma suuri sauma muun muassa valtion infra oyn kautta panostaa isoihin koko maan kannalta välttämättömiin investointeihin joilla muun muassa itä ja pohjois suomen mittavat raaka aineresurssit saataisiin tulevaisuudessa käyttöön

nyt olisi nopeasti saatava liikkeelle kokeiluja biotalouden eri osa alueilla

erityisen suuri vaikeus tulee terveydenhuollossa tietysti silloin jos oikeasti yritetään miettiä setelissä ostettavien palveluitten vaikuttavuutta ja suuntaamista

säännöksiä on muutettava siten että niillä voidaan ehkäistä metsälöiden pirstoutumista sekä mahdollistaa jatkajan kannalta edullinen ja kannustava sukupolvenvaihdos

mutta kaiken kaikkiaan riistavahinkolaki on valiokunnan käsittelyssä saanut erinomaisen muodon ja erinomaiset lisäykset

samalla tällä siirretään myös merkittävää elinkeino ja aluepoliittista valtaa alueelta ympäristöministeriöön siitä huolimatta että elinkeino ja aluepoliittinen kehittämisvastuu ei kuulu ympäristöministeriölle

kun itse tätä kokonaisuutta olin omalta osaltani valmistelemassa viime kaudella hallintovaliokunnassa iso kysymysmerkki kohdistui juuri tähän edetäänkö kaiken kaikkiaan liian nopeasti

tässä metsiin perustuvassa yrittäjyydessä omistamisessa monipuolisessa jalostuksessa monella tavalla on oleellista eri linjausten ja toimien pitkäjänteisyys

tekstissä tavoitellaan muun muassa sitä että sovitetaan yhteen kestävän käytön kansallisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin sekä globaalin vastuun tavoitteet sekä globaalit keskinäisriippuvuudet ja että yhdistetään luonnonvaratalouteen ja osaamistalouteen perustuvat suomen vahvuudet ottaen samalla huomioon eri alueitten vahvuudet ja erityispiirteet

ongelma on tietysti siinä että edelleenkään vaikka vuosilomaoikeutta jatkettaisiinin ongelma on siinä että jatkettaisiin kaikki lomaan oikeutetut eivät voi pitää heille kuuluvia lomia johtuen siitä että meillä ei ole riittävästi joka puolella lomittajia ammattitaitoisia lomittajia

myös alueellisen tasa arvon näkökulmasta tätä esitystä on monellakin tavalla vaikea arvioida

mutta huomio kohdistui myös siihen parantaako muutos aluehallinnon asiakaslähtöistä palvelukykyä ja aluekehitystyön vaikuttavuutta ja kuinka muutoksella vahvistetaan alueellisuutta

onkin selvää että kaavoitusvallan tulee kuulua alueelle itselleen ja demokraattisesti valituille kuntien ja maakuntien luottamushenkilöille

on ymmärrettävä se että investointivelka infraan tai biotalouden massiiviseen kehittämiseen on ihan eri asia kuin syömävelka päivittäisiin menoihin ja valitettavasti tämä keskustan esityksen todella iso asia tässä keskustelussa on jäänyt aika lailla vähälle huomiolle

taantuvilla alueilla ei ole riittävästi palvelujen tarjoajia mutta on tietysti täysin mahdollista että tämä lakiesitys nyt sitten lisää pienten palveluntarjoajien markkinoille tuloa

näin ollen ympäristöministeriön ja ympäristöviranomaisten roolin tulee olla ohjaaminen ja vahva neuvonta mutta ei totaalinen päätöksenteko johon ympäristöministeriö nyt mitä ilmeisimmin kaikin tavoin pyrkii jos tämä lakiesitys hyväksytään tällaisenaan

talvivaaran paikkakunnalla sotkamossa asuvana ja myös kainuun maakuntahallituksen puheenjohtajana uskallan väittää että myös kaivannaisteollisuudessa kokonaisuutena on suomessa edelleen tukuittain mahdollisuuksia työpaikkoihin

kun tarvittavia taloudellisia resursseja arvioidaan on metsätalouden osalta hyvä muistaa että yhteiskunnan panostus kestävään metsätalouteen on pitkäaikainen investointi ei suinkaan kansantalouden tai budjetin kulu

siksi on hyvä että myös tässä esityksessä lomittajien oppisopimuskoulutuksen kustannuksia korvataan valtion talousarviosta

näinhän on käynyt muun muassa sosiaalipalvelujen puolella mutta kyllä tietysti riskinä on myös se että taantuvien alueitten tilanne saattaa jopa entisestäänkin heiketä

tämä selonteko osoittaa sen että yleisarvio valtion aluehallintoon kohdistuneen uudistuksen toteutuksesta ja tavoitteitten saavuttamisesta on positiivinen

tule ilman ylivieskaiisalmikontiomäki ratayhteyden sähköistämistä ajoissa seinäjokioulu ratayhteyden rakentamisvaihe oulun lähellä tulee oleellisesti vaikeuttamaan venäjältä vartiuksen kautta tulevien pellettijunien liikennöintiä etelään

edustaja tölli tähän jo puuttui mutta on pakko kysyä vielä uudestaan

jaoston puheenjohtaja jotenkin totesi että kuntapolitiikan keskeisenä tavoitteena pitää olla se että laadukkaat palvelut voidaan tarjota koko maahan

näyttää kuitenkin siltä että valtiovarainministeriö ei ole valmis sitouttamaan tähän koulutukseen riittävästi varoja

mikäli tämä lakiesitys hyväksytään esitetyssä muodossa on tämä hyvin vahva suuntaviitta siihen että totaalinen kaavoitusvalta viedään alueelta itseltään helsinkiin ja ympäristöministeriön bunkkereihin

erityisesti elyjen monialainen virastomalli ja poikkihallinnollinen työtapa soveltuvat epäilemättä hyvin valtion aluehallintoon ja uudistuksen käynnistyminen on tältä osin ollut ilmeisen onnistunut

en tiedä johtaako tämä järjestely jollakin tavalla uuteen eml järjestelmään eli onko vaarana että maksukykyiset ottavat setelin pistävät omaa rahaa lisää ja nopeuttavat hoitoonpääsyä sitten sitä kautta

määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahan palauttamiseen

uusi turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko tuo hyvin esille muun muassa sen että turvallisuustermin alle ei kuulu pelkästään niin sanottu sotilaallinen turvallisuus vaan meidän on arvioitava niin sanottua laajaa turvallisuuskäsitettä joka pitää sisällään luonnonkatastrofit järjestäytyneen rikollisuuden rajaturvallisuuden ja niin edelleen

mutta arvostamani ministeri kuinka tähän tavoitteeseen nyt oikein sitten sopii tämä muutos että kiinteistövero poistetaan verotulojen tasausjärjestelmästä

metsäteollisuuden metsätalouden merkitys suomelle on suurempi kuin missään muualla maailmassa ja siksi puhemies suomen on oltava maailman johtava metsätalousmaa

rahoitustarpeistakin selonteko toteaa ainoastaan että niitä ei ole tässä vaiheessa selvitelty ja että toimenpiteitä toteutetaan voimassa olevan menokehyksen ja talousarvioiden puitteissa

toki ministeri kiisti tämän jyrkästi mutta kuten totesin tämä on yksi asia joka ainakin minulle nousi tuota esitystä lukiessa mieleen

viimeaikaisiin tässä talossa päätettyihin uudistuksiinkin liittyen on todettava että tärkeä edellytys aluehallinnon uudistuksen onnistumiselle on ollut ja on jatkossakin säilyttää eri hallinnonalojen ja maakuntien aluejaot yhtenäisinä

ymmärrän sillä tavalla että sinällään tällaiselle maankäyttö ja rakennuslain osittaisuudistukselle ei tässä vaiheessa olisi ollut erityistä tarvetta

kyllä jollakin tasolla myös rahoitukseen olisi pitänyt pystyä ottamaan kantaa jottei tämä sinänsä sisällöllisesti hyvä selonteko jää taas niin monen hallituksen strategiapaperin kanssa vain hyllyyn pölyttymään

se kielii tämän hallituksen aluepoliittisesta toiminnasta se kielii tämän hallituksen ajan ja koko tämän vaalikauden jatkuneesta erittäin voimakkaasta yhteiskunnan keskittämisestä kaikilla yhteiskunnan lohkoilla

vaikka niin sanottu laaja turvallisuuskäsitys on vakiintunut tämänkin selonteon lähtökohdaksi jää niin sanottu sisäisen turvallisuuden käsittely selonteossa kovin epäjohdonmukaiseksi ja vähäiseksi mikä myös valiokuntakäsittelyssä on huomioitu

ei myöskään osaa hahmottaa sitä minkälainen lisätyö syntyy kun tätä instrumenttia yritetään käyttää tasapuolisesti ja yritetään järjestää palveluita tarpeen perusteella

olisi ollut parempi että tämäkin olisi arvioitu ensi vaalikaudella käynnistyvän maankäyttö ja rakennuslain toimivuusarvioinnin jälkeen

samassa yhteydessä kun tämä tullaan toivon mukaan tekemään ensi vaalikaudella on välttämätöntä myös arvioida kuinka voidaan luopua ja voidaanko luopua nykyisen kaltaisesta maakuntakaavojen alistusvelvollisuudesta

maakuntien ja valtion aluehallinnon aluejakoja on jatkossakin yhtenäistettävä maakuntajaon pohjalta eli nimenomaan maakuntajaon pohjalta

kuten tässä monet puhujat ovat jo todenneet on erittäin myönteistä että tässä lakiesityksessä nyt toteutetaan pitkään toivottu ja pitkään työn alla ollut turkistuottajien lomaoikeus

on todella surullista huomata että vakavassa kannattavuuskriisissä olevaa maataloutta hallitus budjettiesityksellään kohtelee tavattoman kaltoin ja olisi äärettömän tärkeää että tässäkin nyt toteutettaisiin keskustan esitykset ja muun muassa nämä leikkaukset kansalliseen tukeen jätettäisiin tekemättä

mutta kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies suhtaudun tähän palveluseteliesitykseen hyvin myönteisesti mutta on tietysti selvä asia että näitä riskejä mitä tämänkin keskustelun aikana on tullut esille on syytä eduskuntakäsittelyssä hyvin arvioida

tämän vuoksi niitä koskevat peruslinjaukset on muodostettava saman kokonaisarvion pohjalle joustavassa selontekomenettelyssä ja pitkäaikaisissa ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden resurssilinjauksissa

on nimittäin aika vaikea uskoa että alueella maakunnissa tehtäisiin yhtään sen huonompaa kaavoitusta tai päätöksentekoa alueitten itsensä kannalta kuin ministeriöissä kaiken kaikkiaan tehdään

no sitten arvoisa puhemies olen huomioinut hiukan myös sitä että tässä maassa on aika

selonteko linjaa aivan oikein että suomen sotilaallinen maanpuolustus perustuu ja sen tulee perustua suorituskykyiseen puolustusjärjestelmään alueellisen puolustuksen periaatteitten mukaisesti yleiseen asevelvollisuuteen sekä vahvaan maanpuolustustahtoon ja kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön

onnistumista tässä ei selonteossa kovinkaan perusteellisesti käsitellä

arvoisa puhemies

nää ympäristönsuojelun ja ympäristönsuojelujärjestö monta ympäristönsuojelujärjestöä luonnonsuojelujärjestöä järjestöjä joilla on aika paljon myös päällekkäistä toimintaa

kaavoituskin on yhteistyötä ja toistan jälleen sen että minä luotan maakuntien ja alueitten omaan harkintaan hyvässä kaavoituksessa

hyvää tässä hallituksen esityksessä on muun muassa kuntakonserni käsitteen jalkauttaminen eli sillä saadaan parempi kokonaiskuva muun muassa kunnan sidoksista ja vastuista

epäilemättä tässä on kuitenkin päästy parempaan suuntaan mutta noin kokonaisuutena tavoite vahvistaa maakuntahallin toa ei ole voimallisesti edennyt tämän uudistuksen myötä

en näe oikein järkevänä että niille kohdennetaan valtionapua siinä määrin kuin viime vuosina on tehty nimenomaan päällekkäiseen toimintaan ja olen esittänyt että näitten järjestöjen valtionavustusta hiukan tarkennetaan jotta joku järki myös tähän järjestöjen päällekkäiseen toimintaan tulee

olisin jopa hyvin taipuvainen ajattelemaan niin että jatkossa maakuntakaavat päätettäisiin maakunnissa ilman nykyisen kaltaista alistusmenettelyä ja kaavoista olisi valitusmenettely jatkossa erikseen oikeusprosessissa

tämän kansainvälisen yhteistyön osalta on todettava ja huomattava että vaikka euroopan unioni on suomelle myös turvallisuuspoliittinen valinta se on vaikutuskanavana uhkien poistamiseksi mutta ei eulle ole tulossa yhteistä aluepuolustuskykyä minkä vuoksi emme voine jatkossakaan laskea mitään ulkopuolisen sotilaallisen avun varaan huolimatta lissabonin sopimukseen sisältyvästä yhteisvastuulausekkeesta

on tietysti totta että näitä loma ja lomitusetuuksia käyttää nyt vähenevä joukko poronhoitajia ja on helppo yhtyä niihin näkemyksiin niihin puheisiin mitä ed

toki on syytä huomata että tämäkin hallituksen esitys kasvattaa jollakin tavalla hallintoa

kun kysyy kentän mielipidettä jossa huomioidaan kokonainen kaavaprosessi se millä tavalla tämänkin päivän maakuntakaavoituksessa ympäristöministeriö käyttää koko prosessin aikana valtaansa joko suullisesti tai kirjallisesti niin minä väitän että monesti törmätään myös siihen pohdintaan ovatko ympäristöministeriön ohjeet aivan lainmukaisia

näen joka tapauksessa aivan välttämättömänä että suomeen luodaan olemassa olevien maakuntaliittojen pohjalle entistä vahvempi maakuntahallinto jolle voidaan toisaalta antaa myös kuntien järjestämisvastuulle nyt kuuluvia laajoja tehtäviä sekä valtion aluehallinnolle nyt kuuluvia tehtäviä eritoten kehittämisluontoisia tehtäviä

summa summarum

en näkisi kovin huonona vaihtoehtona sitä jos tämä lakiesitys hylättäisiinkin mutta on mielenkiintoista nähdä millä tavalla nyt lähipäivien aikana edetään

taloussäännöksiä tiukennetaan suunnitteluvelvoitteita lisätään pitää muodostaa laatia pakollinen kuntastrategia jonka sisällöstä määrää kuntalaki ja oikeudellisen asiantuntemuksen tarve kasvaa kunnan hallinnossa

vaikka sotilaallista uhkaa ei olisikaan näkyvissä on kuitenkin välttämätöntä että itsenäisen maan on varauduttava puolustautumaan jos jostakin meille nyt tuntemattomasta syystä joudumme tilanteeseen joka puolustusta edellyttää

toisin sanoen byrokratiaa tietyllä tavalla lisätään mikäli tässä nyt edetään liian yksityiskohtaiseen määrittelyyn mutta kuten edustaja mäkinen totesi niin parhaimmillaanhan esimerkiksi kuntastrategia on mitä oivallisin johtamisen väline

tällä esityksellä parannetaan maatalousyrittäjien poronhoitajien turkistuottajien lomajärjestelmää mutta on tietysti välttämätöntä että tätä järjestelmää kehitetään edelleen toimintaympäristön kehitystä vastaavasti ja edelleen sitä kautta helpotetaan erittäin raskasta työtä tekevien yrittäjien irtaantumismahdollisuuksia työstään

no niitä tuloksia todella on kyllä kertynyt

on selvää että tämän vahvistettavan maakuntahallinnon päätösvallan tulee olla avoimen kansanvallan ohjauksessa mutta totta kai se tarvitsee myös riittävästi rahoitusta

myös tämän talon ulkopuoliset maan johtavat talouden asiantuntijat ovat määritelleet että tämä budjettiesitys vastaa aivan oikealla tavalla tähän taantumaan ja on äärettömän tärkeää myös sitten se että varaudutaan jatkotoimenpiteisiin

voin jo tässä vaiheessa todeta sen että itselleni tämä ilmastolain käsittely tulee olemaan täällä eduskunnassa aika mielenkiintoinen asia koska noin kohtuullisen nopealla ja pikaisella tämän lakiesityksen läpikäynnillä itselleni tästä on noussut esille lähinnä kysymyksiä monia kysymyksiä joihin haluan tämän käsittelyn aikana vastauksia

puolustusvoimiemme nykyaikaistaminen on välttämätön edellytys ja siksi selonteon rahoitusresurssilinjaukset ovat aivan oikeat

joka tapauksessa oleellista on että tämä maakuntahallinto tulee vaaleilla valittavan maakuntavaltuuston alaiseksi